siksi tämä voidaan suomessakin nähdä tämä telakkateollisuuden näin voimakas tukeminen väliaikaisena ratkaisuna jolla voidaan rakentaa ei siltaa vaan lautta yli tämän taantuman ja pitää nämä työpaikat ja tämä tärkeä osaaminen koko klusterilla suomessa

jos koplaamisella tarkoitetaan sitä että me haluaisimme esimerkiksi tiukempaa otetta venäjällä ympäristökysymyksiin niin minusta se ei ole koplaamista vaan kysymyshän on normaalista neuvottelutilanteesta jossa tämä yhtiö ja venäjä haluavat kaasuputkensa ja me haluamme sitten vastineeksi venäjän mukaan itämeren suojelutoimiin

tämän tähden näissä neuvotteluissa on oltava erittäin tiukkana ja meidän on vietävä määrätietoisesti nämä meidän tavoitteemme itämeren suojelemiseksi sinne pöytään ja vaadittava venäjältä määrätietoisesti toimia itämeren tilan

jotta tulevaisuudessa telakkateollisuutemme voi menestyä meidän pitää näillä telakoilla ja siinä verkostossa löytää innovatiivisia ratkaisuja joilla me saamme uutta kasvua uusia tuotteita joilla kysyntää löytyy tulevaisuudessakin

silloin meidän pitäisi pystyä laajentamaan repertuaariamme tästä hyvin keskittyneestä loistoristeilijöiden rakentamisesta ja vielä yhdelle asiakkaalle laajempiin ja uusiin tuotteisiin ja kääntää katse muun muassa pohjoiselle jäämerelle venäjän suuntaan offshore tekniikkaan ja hakea täältä uutta kasvua ja uusia tuotteita

arvoisa puhemies

mutta koska kuitenkaan emme voi olla varmoja siitä että nämäkään tuottavat sen halutun tuloksen eli uusien laivojen tilauksen telakalta jossa työt näillä näkymin loppuvat ensi syksynä pitää lisätalousarvio sisällään myöskin merkittäviä tukia ja apuja koko tämän alihankkija sekä yritysverkoston toiminnan kehittämiseen

haluan vielä erityisesti kiittää hallitusta määrätietoisista toimista nuorisotyöttömyyden kitkemiseksi ja jäi sillä nämä tärkeimmät

siellä opiskelupaikkojen lisääminen sekä tukityöllistymispaikkojen luominen ovat ne tärkeimmät elementit ja ne ovat tärkeitä tässä vaikeassa nuorisotyöttömyystilanteessa

eduskunta uudisti jokin aika sitten maankäyttö ja rakennuslakia ja siinä yhteydessä pääkaupunkiseudun kaupungit helsinki espoo vantaa kauniainen velvoitettiin yhteiseen kaavatyöhön

onko tässä tätä hyvää tavoitetta tarkoitus edistää myöskin muilla kaupunkiseuduilla jotta päästään eteenpäin kaupunkiseuduilla nimenomaan taloudellisuudessa toiminnallisuudessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa

syyrian alueelle suunnitellaan miljardin rahastoa

me olemme pystyneet myöskin ministeri toivakka osaisi kertoa tästä enemmän varmistamaan sitä että vaikka kehitysyhteistyömäärärahoja on jouduttu leikkaamaan niin ne eivät kohdistu näihin lähtömaihin ja kauttakulkumaihin mikä on erittäin tärkeä asia

arvoisa puhemies

kertoa sen että tänään nimenomaan nythän sarkozy ja merkel keskustelevat muun muassa siitä voiko tätä vakausvälinettä käyttää näiden ranskalaisten pankkien pääomittamiseen mitä ranska haluaa

mutta mitä nopeammin integroidaan suomalaiseen yhteiskuntaan opetetaan kieltä ja pääsevät työelämän alkuun niin sitä paremmin tässä onnistutaan

siksi keskustellaan koska se ei ole itsestään selvää

tuen voimakkaasti edustaja zyskowiczin kantaa siitä että meidän pitää omat neuvottelijamme eli valtiovarainministeri etunenässä ja pääministeri ohjeistaa siitä että suomalaisten veronmaksajien piikki on siltä osin kiinni että meidän rahoillamme ei ranskalaisia pankkeja pidä pääomittaa vaan se on ensisijaisesti omistajien ja sen kyseisen valtion eli tässä tapauksessa ranskan asia

suomi käyttää painokkaita puheenvuoroja kaikissa yhteyksissä sen eteen että euroopan etelärajat pitää saada hallintaan tai muuttoliike ja schengenin sopimuksesta pitää pitää kiinni

minusta on aivan selvää että tämä asia on auki ja meidän tulee euroopan unionin pöydissä ja euromaiden pöydissä pitää tästä periaatteesta tiukasti kiinni

me olemme euroopan unionin jäseniä dublinin jäseniä schengenin jäseniä meillä on kansainväliset ihmisoikeussopimukset

isis vitsaus ja erittäin suuri ongelma

alkuviikosta itsellänikin oli mahdollisuus osallistua isilin vastaiseen ykn kokoukseen jossa oli yli sata maata

toivon että päästään siihen että saadaan tämä hallitsematon turvapaikanhakijavyöry loppumaan ja voidaan auttaa ihmisiä nimenomaan pakolaisleireiltä ja että voidaan silloin lähteä siitä että sieltä tunnistetaan ne hädänalaisimmat ihmiset ja heitä autetaan

jos todella vielä miettii sitä mitä yhteistä meillä on keskustan mallin kanssa tällä backmaninorpon mallilla niin ensimmäinen ja tärkein on integraatio

pieni hetki

humanitäärinen viisumi on hieno humanitäärinen ajatus

mutta nyt täytyy rehellisesti sanoa että tässä tilanteessa jossa turvapaikanhakijoiden määrä on niin valtava se ei ole ehkä nyt juuri tässä hetkessä se oikea ratkaisu

meidän täytyy saada tilanne hallintaan

mutta siellä se kunta saa edustajansa suoraan vaikuttamaan siihen miten ne sote palvelut järjestetään ei vaalien kautta kuten täällä on käynyt ilmi

mutta juuri nyt tässä tilanteessa pelkään että se toimisi hieman väärällä tavalla tai se lisäisi painetta niin paljon että hallitsematon tilanne ei ainakaan paranisi vaikka taustalla on myönnän kaunis ja hyvä ajatus

on jäänyt tässä ihmetyttämään se miksi nimenomaan työntekoa pitäisi niin kovasti verottaa

suomen turvallisuustilanne